ne jotka sanovat ettei opintolainaa uskalla ottaa ovat kuitenkin ensimmäisenä lisäämässä valtion menoja ja ne katetaan lainalla

mikä ero niillä on

mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin joihin maahanmuuttomyönteiset aina vetoavat niitä rikkovat muutkin maat emmekä voi olla mitenkään varmoja että liitoksissaan natiseva schengen sopimus ylipäätänsä pysyy voimassa

sitten siitä lainan ottamisesta

opiskelija kun ottaa lainaa kun joutuu ottamaan lainaa kohdistaa sen opiskelun hyvin tarkasti silloin joutuu ottamaan vastuuta ja se on myös sijoitus tulevaisuuteen

kaikki maksavat vanhukset kaikki

ei tehdä enää opiskelua opiskelun päälle vaan se joudutaan kohdentamaan